kaupallisiako kuuntelitte vai mitä

arvoisa puhemies

se teiltä jäi tekemättä

ojansuulle vaan kysymys

mitä lentokenttiä te leikkaatte lapista

mitään tällaista ei löydy tästä uusimmasta selonteosta

päinvastoin eusta halutaan sen mukaan kehittää unioni joka ottaa hoitaakseen yhä useamman politiikkalohkon ja isona tavoitteena on se että tästä voimanpesästä jota luodaan kehittyy niin kuin sanotaan globaali johtaja

lähialueillamme sen tehtäväksi asetetaan harjoittaa määrätietoista politiikkaa johtajuutta

selonteossa kiitellään sitä että eulle on tulossa presidentti jotta ulkosuhteiden yhtenäisyyttä voidaan kehittää niin kuin tässä paperissa sanotaan

kuitenkin suomi on vastustanut eun presidentin viran perustamista kun lissabon prosessia on käyty läpi koska se johtaa siihen että pienten maiden asema heikkenee suhteessa siihen tilanteeseen jossa puheenjohtajuus on kiertävä

minun käsitykseni on että siellä nyt istuvat eu maat ranska ja britannia säilyttävät paikkansa ja se kolmas eu tulokas siellä sitten jos ja kun muutoksia tulee on saksa

mutta tämä on niitä haaveita joita tämä selonteko on täynnä joka lähtee siitä että eu on se jonka kautta kaiken pitää tapahtua

tämä näkemys ulottuu myös sosiaaliturvaan jonka osalta pidetään tärkeänä sosiaaliturvan parempaa yhteensovittamista ikään kuin tässä ei olisi mitään ongelmaa

sosiaaliturvajärjestelmät euroopassa ovat tavattoman erilaisia ja tämmöinen yhdenmukaistaminen tulee taatusti johtamaan suomen kaltaisen maan ja muutkin pohjoismaat suuriin vaikeuksiin jos sille tielle todella lähdettäisiin

kuitenkin palvelujen vapaasta kaupasta on käyty valtava kiista myös täällä meidän eduskunnassamme ja maassamme ja on nähty se huoli mikä tähän liittyy jos meidän julkinen palvelutoimintamme alistetaan euroopan laajuiselle kilpailuttamiselle

presidentti kekkonen sanoi kerran että jos jommankumman ulko tai sisäpolitiikan pitää olla rempallaan niin olkoon se sitten sisäpolitiikka

jopa energian osalta selonteossa halutaan sitä että energiaverkot yhdistävät koko unionin vaikka sen tien päässä on taatusti rajusti nouseva energian hinta suomessa ja myös ydinvoiman myyminen yli rajojen

ulko ja turvallisuuspolitiikassa on aina pyritty saamaan aikaan iso laaja konsensus koska se loppujen lopuksi ratkaisee miten tämä maa menestyy meidän ulkosuhteemme kuitenkin

näenkin että eu analyysi on tässä selonteossa erittäin federalistitoiveinen mutta hyvin pinnallinen

tämä perusoppi pitäisi kyllä muistaa jatkossakin eli rakentaa myöskin päätösmenettelyt sen mukaisiksi että laaja konsensus isojen linjanvetojen osalta ulko ja turvallisuuspolitiikassa varmasti toteutuu

piiloon on jäänyt kokonaan se että eu on nyt laajentuneena erittäin eriytynyt yhteisö jossa isot valtiot ovat voimistaneet omien etujensa ajamista

tähän tämä nykyinen järjestelmä johtaa itse asiassa käytännössä väkisinkin kun ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa hallituksen kanssa

hallituksen linjana on se että suomi jatkaa niin kuin mainostetaan rakentavan roolin linjalla toimimalla valtavirrassa

sehän tarkoittaa sitä että täytyy ottaa huomioon sekä presidentin näkemys että hallituksen näkemys ja hakea siitä sitten yhteisymmärrys enkä ymmärrä niitä jotka tätä järjestelmää hyvinkin aktiivisesti tai sitten varovaisesti mutta päättäväisesti koettavat muuttaa

tämä on se sanonta joka toistuu ja jota pääministeri omassa puheenvuorossaan moneen kertaan alleviivasi

hedelmästään puu tunnetaan

hallitus tosiaankin ja myöskin eduskunnan enemmistö pysytteli valtavirrassa kun lissabonin sopimusta tehtiin ja hyväksyi sen mukaisesti sen että kaikkien jäsenmaiden komissaareja jatkossa ei enää olisi

me olisimme menettäneet myöskin vuorollamme komissaarin joka on äärettömän tärkeä virka ja etenkin pienelle maalle suorastaan elintärkeä tiedon saamiseksi ja vaikuttamiseksi

euroopan unionin osalta tehtiin jo päätös siitä että se on pääministeri joka siellä isoissa kokouksissa käy valtiojohtajien kanssa vaikka siellä on monta presidenttiäkin paikalla mutta suomelta ei saa enää olla

en minä sitäkään ymmärrä ollenkaan mitä vahinkoa oli suomelle siitä että presidentti on osallistunut näihin euroopan unionin johtajien kokouksiin mutta joku siinä tuntui jurraavan niitä jotka tätä presidentin valtaa alas ajavat

se ei ollut valtavirrassa se sanoi ei ja kävi sitten niin että tämän irlannin vähemmän valtavirtaisen linjauksen ja päätöksen jälkeen irlannille tehtiin myönnytys jonka mukaan kaikilla jäsenmailla on jatkossakin komissaari ja niin myös meillä

tässä puhutaan tietenkin siitä että sitten on kaikki valta eduskunnan kun siellä suuressa valiokunnassa kuullaan etu ja takakäteen ministereitä ja myös pääministeriä mutta kyllä minä kolme vuotta suuressa valiokunnassa olleena pikkuisen näen siinä yliarviointia kuinka tehokasta se eduskunnan valvonta tosiasiassa on kun tuuman paksuinen pumaska annetaan perjantaina eteen ja siitä sitten evästykset ministerille annetaan ja pääministerillekin kun hän lähtee sinne ja sitten keskiviikkona kuullaan että ei se ihan niin mennyt kun ajateltiin mutta menihän se kuitenkin

jonkunlaista onko se komiikkaa näitten presidentin vallan riisujien osalta tässä eu asiassa oli se että samaan aikaan he kannattivat lämpimästi eun presidentin viran perustamista ja tuntuivat olevan hieman pettyneitä kun ei tarpeeksi tunnettu ja kuuluisa ja seksikäs eu presidentti areenalle astellutkaan mediaseksikäs tarkoitan tietenkin mediaseksikäs totta kai koska haluttiin että olisi semmoinen oikein iso leaderi euroopalla ja euroopan unionilla

suomen presidentti ei kelvannut mutta eulle haluttiin sellainen mediaseksikäs presidentti joka varmasti tunnistetaan euroopan johtajaksi eikö tämä ollut ainakin joillakin se haave

mutta vaikea on rauhoittua kun te olette ottamassa meiltä pois poliiseja pohjoisesta te olette vähentäneet tullista väkeä rajalta lähtee väkeä

minä kyllä näen että kyllä tämä presidentin vallan riisujien perustavoite on luoda sellainen järjestelmä joka mahdollistaa aika pienelläkin enemmistöllä isot uudet linjanvedot suomen ulko ja turvallisuuspolitiikkaan

te sanoitte että ei se soittaja tiedä missä se hätäkeskus on

tässä nykyjärjestelmässä kansan mielipide tulee otettua varmasti huomioon myöskin tämän mittaluokan ratkaisuja tehtäessä sillä jokaisen presidentinvaalin alla puhutaan varmasti ulko ja turvallisuuspolitiikkaa ja nämä perimmäiset asiat nousevat myöskin keskusteluun ja niihin joudutaan eri suunnalta ottamaan kantaa

saarinen äsken tuossa takanani totesi

arvoisa puhemies

te sanoitte että ei ole niissä paikallistuntemusta

veikko vennamo sanoi tässä salissa kerran että prosentti on suuri huijari ja se kyllä pitää paikkansa sillä hyvin iso osa näistä tuloeroista on tuotettu prosenttilinjoilla kulkien sekä verohelpotusten osalta että veronkorotusten osalta

se siellä nyt selvästi karsastaa

jos mennään tähän pääministerivetoiseen ulko ja turvallisuuspolitiikkaan joka selvästi on tavoitteena johon suuntaan nytkin hivutetaan tätä hommaa niin sehän voi käydä sitten niin että koskaan ei puhuttu siitä isosta linjaratkaisusta joka esimerkiksi nato ratkaisu on ja sitten kuitenkin kesken kaiken todetaan että näin se sitten menee hallituksen päätöksellä

lapissa tilanne ei ole poliisiavun osalta kaikkialla maakunnassa lähimainkaan tämä

ihan yksi miete vielä lyhyesti

eli sehän on varmaa että tämmöiset isotkin linjanvedot voitaisiin sitten tehdä niin että se tehtäisiin vaikka vaalien välissä ilman että siinä olisi mitään kansalaiskuulemista joka presidentinvaaliin välttämättä tulee aina liittymään

tämän taulukon mukaan näyttää että edelleen vaan jatkuu euroina tämä suurituloisten suosinta myös ensi vuoden verotuksessa jota te eilen hurrasitte sosiaaliseksi

tarttumalla tämän epäkohdan korjaamiseen sisäministeri olisi ollut oikealla työmaalla samoin hallintovaliokunnan enemmistö

sen takia pidän sitä turvallisena siinäkin mielessä että kansan mielipide varmasti presidentti kun on mukana tässä isossa päätännässä todellisena johtajana tulee aina kuulumaan kun on kansanvaalista kysymys

se tarkoittaisi valtavan laajan hälytysalueen muodostumista onhan oulusta utsjoen nuorgamiin yhtä pitkä matka kuin on helsingistä ouluun

sitä paitsi tilannehan on menossa siihen että kun valitaan tätä uutta suurta ulkopolitiikan johtajaa pääministeriä niin sehän näyttää jo olevan melkein sääntö että se valitaan keskusta puolueen joko eduskuntaryhmässä tai puoluekokouksessa tuosta vaan ilman minkäänlaista kansan kuulemista

sitten jos tähän järjestelmään mennään että pääministeri vetää ulkopolitiikkaa mikä selvästi on tavoitteena niin mehän voimme saada jatkossakin aika yllättäviäkin pääministereitä joilla ei ole mitään velvoitetta ollut aikaisemmin puhua esimerkiksi ulko ja turvallisuuspolitiikkaa suomen kansan kanssa ja sitä kuullen

jos tällainen hanke toteutuu niin paikallistuntemus siellä hätäkeskuksessa takuuvarmasti heikkenee meillä kun lapissa meilläkin on samannimisiä paikkoja hyvinkin eri puolilla maakuntaa aina saman nimisiä tuntureita myöten

kaiken lisäksi on vielä niin ettei rovaniemeltä niin kuin ei muiltakaan lakkautettaviksi esitetyiltä hätäkeskuspaikkakunnilta olla halukkaita siirtymään sinne uuteen paikkaan

kotiinpäin vetäjänä ministeri pekkarista on usein syytetty tai jotkut kehuneet pekkaroinnista mutta kyllä te ministeri holmlund olette samaan sarjaan nyt nousemassa

hätäkeskuksen keskittämishankkeessa olette hamuamassa porille omalle kaupungillenne ässän mutta olette lapilta viemässä sen viimeisenkin kortin kun hätäkeskusta meiltä rovaniemeltä pohjoisesta ouluun siirrätte

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

vasta kun selvisi mitä tästä aluekeskusten vähentämisestä ja keskittämisestä seuraa monien sosialidemokraattienkin puolelta alkoi kuulua kritiikkiä

leipäjonoissakin arvoisa edustaja tässä kaupungissakin seisoo päivittäin paljon ihmisiä ja siihen on syynä se että tulot ovat liian pienet

te puhutte kauniisti mutta käytännössä aiheutatte näitä ongelmia tuolla politiikallanne omassa maassamme

mutta mikä se teillä on tämä tavoite kun te halusitte presidentin nimenomaan sieltä pois

kyllä minä niin näen että kyllä siellä taustalla näissä teidän pyrkimyksissänne yleensäkin on presidentin vallan asteittainen riisuminen ja myös pääministerivetoisen ulko ja turvallisuuspolitiikan luominen

mitä tulee sitten näihin romanien tänne tulemisiin itäisestä euroopasta niin miten suomen johto on puuttunut eu tasolla näihin asioihin

ei mitenkään minun käsittääkseni

romaniasia pitää hoitaa niin ettei tarvitse lähteä

suora kansanvaali presidentin osalta johtaa siihen että siitä puhutaan siitä ulko ja turvallisuuspolitiikasta joka on ydinasia presidentin tehtävässä ja suomen kannalta kaikkein tärkein asia

tässä on vielä korjaamisen paikka ja siitä napin painamisesta sitten tiedetään kuka aidosti on pitämässä huolta siitä että esimerkiksi lapissa tai tampereella monella muullakin paikkakunnalla on hälytyskeskus jota ehdottomasti tarvitaan lähellä

se on minusta ihan oikea periaate mutta hätäkeskusten osalta aivan erityisesti koska joskus on minuuteista kysymys ja että se varmasti menee oikeaan osoitteeseen se osoitus kun sieltä hätäkeskusta esitetään

tässä te vaarannatte minun mielestäni selvästi turvallisuutta tässä maassa arvoisa ministeri

puhemies

onhan se hyvä että tulee joitakin toimia tässä harmaan talouden torjunnassa mutta mainitsitte esimerkiksi tilaajavastuulain pienen korjauksen

jotakin sekin on mutta todella iso remontti siihen oikeasti tarvitaan

ketjutus näitten urakoitten osalta on pitkä usein ja se katoaa se loppupää sieltä vastuusta kokonaan pois

kymmenen suomessa on aivan riittämätön määrä ei sillä pysty oikeasti tämmöisen halpapalkkahomman käyttöä valvomaan

eikä pärjääkään vaan joutuu hakemaan toimeentulotukea ja koettaa sitten kitkuttaa sen kanssa siinä byrokratiassa pyörien

minä olen pääministerin kanssa jonkun verran toista mieltä siitä milloin oli momentum panna pankkisäännöstelyä voimaan tämän kriisin tilanteessa jossa tehtiin isoja ratkaisuja ainakin euroopan tasolla

tämä on se kysymysten kysymys

obama edellytti että elvytystoimia jatketaan jottei orastava kasvu katkeaisi ennen kuin se pääsee kunnolla vauhtiin

eu maiden tuossa kokouksessa esittämä linja vastaa niitä toimia joita myöskin tässä nyt kyseessä olevassa sopimuksessa imfn ja eun toimesta vaikeuksissa oleville talouksille edellytetään

kreikasta siinä on jo selvät mallit olemassa mille tielle mennään

kansalta leikataan monia etuuksia pienemmiksi jopa palkkoja on suoraan alennettu julkisella puolella